sitten tietysti koko työllisyysasiassa pieneltä tuntuvaan mutta kuitenkin pientä ihmistä koskettavaan ja tärkeään asiaan nimittäin kotitalousvähennyksen leikkaamiseen

kotitalousvähennyksellä on pystytty työllistämään nimenomaan erityisesti pieniä yhden kahden kolmen hengen yrityksiä ja semmoisia yrityksiä jotka eivät pysty kilpailemaan suuremmista hankkeista suuremmista urakoista

työllisyyden parantamisen ja etenkin työllistämisen edellytysten luomisen tulee olla ykköstehtävä ja ykköstavoite hallituksella ja meillä kaikilla

etenkin nuorisotyöttömyys on todella huolestuttavalla tasolla

kunnan tulee turvata kuntalaisille lähipalvelut kaikkialla suomessa niin että ne ovat saavutettavissa kohtuullisen matkan päässä ja kohtuullisessa ajassa

arvoisa työministeri oletteko te tyytyväinen näiden toimivuuteen vai miten te edelleen kehittäisitte niitä

turvaisiko maapinta alaltaan todella suuri kunta esimerkiksi nykyisen maakunnan kokoinen kunta ne palvelut

mitä sitten ovat lähipalvelut

päivähoito peruskoulu kirjasto liikuntatoimi tiet kunnallistekniikka kaavoitus yritystoiminnan edellytysten luominen ja elinkeinotoiminta

ei se ole mikään hallintohimmeli

hallituksen keskittämisen vimma ja suuruuden ihannointi on hämmentänyt kuntapäättäjät ja kuntien johtavat virkamiehet

keskusta ei vastusta kuntaliitoksia mutta kuntaliitosten tulee tapahtua vapaaehtoisuuden pohjalta kuntalaisten ja kuntapäättäjien itse tekemillä päätöksillä

kansalaisten luottamus suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja oikeuslaitoksiin on säilytettävä vaikeinakin aikoina

arvoisa puhemies

kun säästöjä etsitään oikeusministeriöstä on mielestäni kansalaisten oikeusturvan ja luottamuksen oikeusjärjestelmää kohtaan säilyttävä ja kansalaisten saatava tasapuolista palvelua tuloistaan ja asuinpaikastaan riippumatta

hallituksen kannattaakin ottaa asiantuntijoiden neuvoista vaarin ja miettiä kuntauudistuksensa uudelta pohjalta

arvoisa ministeri voitaisiinko säästöjä löytää esimerkiksi videokuulemisia ja kirjallisia käsittelyjä lisäämällä tai rajoittamalla viranomaisten valitusmahdollisuuksia toisista viranomaispäätöksistä tai esimerkiksi sähköistämällä oikeusistuinten asioiden ja dokumenttien hallintaa

arvoisa oikeusministeri olette aiemmin sanonut että tällä hallituskaudella ei enää tehdä päätöksiä vankiloitten lakkauttamisesta

mitkä vankilat ovat lakkautusuhan alla

on todella harmillista että hallitus ei tuo tätä kaksi kertaa lausuntokierroksella ollutta ja jo pari vuotta valmisteltua asiaa eduskunnan käsittelyyn

uusia vuokra asuntoja saataisiin jos yleishyödylliset rakennuttajat voisivat myydä tiettyjä kohteita ja tietyn osuuden tuotannostaan sillä edellytyksellä että rahat sijoitettaisiin uuteen vuokra asuntotuotantoon

esimerkiksi turha byrokratia liialliset normit sekä erilaiset kaava ja rakentamismääräykset kuten energia autopaikka ja väestönsuojamääräykset nostavat rakentamiskustannuksia

asuntotuotantoa tulee saada vauhditettua kaikin mahdollisin keinoin

niinpä esimerkiksi keskusta on tehnyt lakialoitteen jonka mukaan kaikissa kunnissa pitäisi voida tehdä vähäisiä toimenpiteitä ilmoitusmenettelyllä

vähäisinä toimenpiteinä voidaan pitää esimerkiksi maalämpöputkien tai aurinkopaneeleiden rakentamista

siinä olisi monelle suomalaiselle omakotiasujalle hyvä lahja

mutta keskustan mallissa ovat kotikunta ja sitten maakunta ja silloin kotikunnassa päätetään ihmistä lähellä olevista asioista ja sitten maakunnallisissa asioissa voidaan tehdä kuntien välistä yhteistyötä esimerkiksi perusterveydenhuollossa sosiaalipalveluissa ja erikoissairaanhoidossa

hallitus aikoo toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen

hallitus piirtää kuntakarttaa uusiksi käytännössä pakkoliitoksin tai niihin johtavin toimenpitein leikkaamalla rajusti valtionosuuksia ja suunnittelemalla kuntarakennetta työssäkäyntialueiden mukaan

miksi hallitus ei aloita uudistuksia palveluja ja perusturvallisuutta parantaen vaan nostaa päällimmäiseksi rakenteet

ja kun on oiva tilaisuus lämpimästi kiitän että kaksi ministeriä on paikalla niin oikeastaan haluaisin myöskin kysyä molemmilta ministereiltä näkökannan tähän voiko jatkossa maakunnallinen etelä karjalan sosiaali ja terveyspiiri jatkaa toimintaansa

sosiaali vanhus ja terveydenhuollon sekä päivähoidon ja koulutuksen suunta aiheuttaa epävarmuutta kaikille osapuolille ympäri suomea

epävarmuus ei voi olla heijastumatta tavallisiin apua koulutusta ja hoitoa tarvitseviin suomalaisiin

selontekoja on annettu noin neljän vuoden välein

tasavallan presidentti otti myös asian esille eilen valtiopäivien avajaisissa ja ehdotti ulko ja turvallisuuspolitiikkaan niin sanottua fundeerausryhmää

kuntarajojen siirtäminen ei tosiasiassa paranna ketään vaan ihmiset sairastavat tarvitsevat päivähoitoa ja opetusta sekä vanhenevat samalla tavalla kunnasta riippumatta

hallitus haluaa lopettaa myös taloudellisesti hyvin pärjääviä kuntia esimerkkinä etelä karjalasta vaikkapa täysin velaton luumäki tuijottaen ainoastaan asukaslukua ja työssäkäyntialueita

asevelvollisten määrä on viime vuosina vähentynyt ikäluokkien pienentyessä

paras hankkeen myötä kunnat ovat vapaaehtoisesti muuttaneet kuntarakenteitaan ja nyt pitää antaa kuntien ja maakuntien luottamus ja virkamiehille työrauha

muutosten purkaminen ja taas uuden rakentaminen vie vuosia aikaa ja energiaa heikentäen kuntatyöntekijöiden ja päättäjien motivaatiota

koko maan puolustaminen on vaarassa heikentyä määrärahojen leikkausten varuskuntien lakkauttamisten ja maastovuorokausien sekä kertausharjoitusten vähenemisen myötä

hallitus ei toimillaan arvosta kuntapäättäjien ja virkamiesten kykyä tehdä oikeita valintoja

lisäksi hallitus toimii suorastaan perustuslain hengen vastaisesti sanelemalla yksipuolisesti miten asiat tulee tehdä

turvallisuus ja puolustuspoliittisessa selonteossa tulisi määritellä puolustushallinnon määrärahat tuleville vuosille

katsooko hallitus kuntalaisia ja kuntakarttaa ainoastaan pelinappuloina vaikka todellisuudessa jokainen kunta on oman alueensa kehittämiskeskus ja kuntalaiset alueensa parhaita asiantuntijoita

arvoisa puhemies

ministeri vastasi omassa vastauspuheenvuorossaan aika ympäripyöreästi ja totesi että niitä on syytä pitää budjetissa

kuitenkin hallitusohjelmassa luvataan edistää haja asutusalueiden jätevesisäädösten toimeenpanoa tiedottamisen ja neuvonnan resurssien turvaamisella sekä edistää siirtoviemärihankkeita

sitä kannattaa lisätä erityisesti materiaalihankintojen osalta

suomalaisen puolustusteollisuuden kilpailukyky on pidettävä kunnossa ja puolustusvoimien hankintoja keskitettävä mahdollisuuksien mukaan myös kotimaahan

suomen turvallisuuteen kuuluu olennaisena osana ulko ja turvallisuuspolitiikan lisäksi myös huoltovarmuuden säilyttäminen

selonteossa rajavartiolaitos on jätetty kovin vähälle huomiolle vaikka kyseessä on laaja suomen turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko

suomen itäraja on pisin eun ja venäjän välinen raja

kaakkois suomi ja kaakkois suomen rajanylityspaikat tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa huomattavasti lisää rajavalvontahenkilökuntaa mutta kaakosta pohjoiseen oleva raja tarvitsee myös riittävän valvonnan

puolustuksen strategiset perusvalinnat yleinen asevelvollisuus koko maan kattava alueellinen puolustus ja sotilaallinen liittoutumattomuus tulee säilyttää jatkossakin

on hyvä että hallitus käsittelee julkista taloutta kokonaisuutena eli ei enää erikseen valtion ja kuntien taloutta kuten käytännössä on ollut aiemmin

kun hallitus on sitoutunut vähentämään kuntien velvoitteita ja tehtäviä miljardilla eurolla niin toivon että myös kunnat tekevät esityksiä niistä

eilen ainakin lappeenrannassa kun kaupunginhallituksessa käsiteltiin voin sanoa että siellä oli pitkä lista niitä esityksiä ja toivon että niitä huomioidaan

miten te ministeri suhtaudutte tällaisiin kokeiluihin ja järjestelyihin

suomen tietoyhteiskunnan kehityksen kannalta on hyvin turmiollista jos menettelyn lainmukaisuudesta on epäselvyyttä niin kuin nyt on vähän ilmennyt ja mahdolliset valitukset voivat viivästyttää huippunopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista

viestintäpolitiikan kannalta on ongelmallista puolestaan se että viestintäviraston kaavailemalla uudella toteutusmallilla huutokauppahinnat voivat kohota merkittävästi yli pohjoismaisten keskiarvojen mikä taas ei voi olla vaikuttamatta negatiivisesti heijastumalla kuluttajahintoihin ja teleyritysten tekemiin investointeihin

oikeastaan kysymys arvoisalle ministerille

meille kaikille olisivat tärkeitä ne nopeat tietoliikenneyhteydet

työllisyys ja velkaantumisen estäminen ovat tärkeimpiä asioita joita kulloisellakin hallituksella on hoidettavanaan

kataisen hallituksen tavoitteet pysäyttää velkaantuminen ja parantaa työllisyyttä ovat toistaiseksi olleet vain laimeita kirjauksia hallitusohjelmassa

suomi tarvitsee uutta yrittäjyyttä ja positiivisia tulevaisuudennäkymiä

keskusta tarjosi ennen vaaleja kahden vaalikauden kasvuohjelmaa ja tarjoaa sen lisäksi edelleen kasvurahastoa pienille ja keskisuurille yrityksille jotka hakevat kasvua

nyt tavoite on karkaamassa yhä kauemmas sillä viime aikoina olemme jatkuvasti saaneet uutisia suurimpien yritysten yt neuvotteluista ja irtisanomisista

olisikin ollut hyvä kuulla pääministerin tai valtiovarainministerin näkemys pysyykö hallitus vielä asettamassaan tavoitteessa työllisyyden paranemisen suhteen

hallitus on jumiuttanut sekavilla toimeksiannoillaan kuntauudistuksen ja sote uudistuksen sekä ajaa jääräpäisesti näitä tuhoon tuomittuja hankkeitaan vaikka juuri kukaan hallituksen ulkopuolella ei asiantuntijoistakaan ole hallituksen hankkeiden takana eikä tukena

keskusta on esittänyt ja esittää edelleen kotikuntamaakunta mallia jolla sote uudistus saadaan järjestykseen

kehyspäätöksen kuntien valtionosuuksien leikkauksilla hallitus ajaa taas kuntia nykyistäkin hankalampaan asemaan ja tilaan

kunnat joutuvat nostamaan veroprosentteja säästämään ja jopa lakkauttamaan palveluja

kehysriihessä tuli lupaukset suunniteltujen liikennehankkeiden rakentamisesta niiden mitkä olivat liikennepoliittisessa selonteossa jo sisällä

toivottavasti ne selviävät tässä lähiaikoina mutta aikataulut joka tapauksessa lipsuvat kuitenkin siten että seuraava hallitus saa toteutettavakseen hankkeiden loppupäät ja tärkeän perustienpidon rahoituksen tasokorotuksen